sellaisen vastakkainasettelun politiikan linjalle jota olen viime aikoina havainnut aika monessa puheenvuorossa että sellaistakin on olemassa toivon mukaan emme lähde vaan pidämme järjen päässä ja ennen kaikkea hyvät suhteet ystävät lähellä vihamiehet kaukana

elikkä tässä on syytä pitää erillään metsävaratietojen erillään pito jonka laki suojaa ja jota ei saa antaa kuin nimenomaisesta suostumuksesta aivan kuten on tällä hetkellä ja muun muassa verotietoja koskien ja esimerkiksi perukirjoja koskien ja niihin liittyviä metsätietoja koskien on olemassa korkeimman hallinto oikeuden ennakkopäätökset ettei tietoja tarvitse antaa ja näin tulee olla jatkossakin

tuomme ruoan raaka aineita ulkomailta paljon ja viemme samalla sinne maasta pois paljon rahaa mikä on hyvin murheellista koska meillä olisi mahdollisuus elintarvikkeiden osalta lähes omavaraisuuteen

minulla se on myös sitä

totta kai kristinuskon piikkiin on tehty paljon pahaakin tässä maailmassa mutta itse se sana mitä varten se on tehty on hyvä ja läpeensä hyvä

ongelmaksi varmaan nousee sitten tulevaisuudessa myös se onko kunnassa virkamiehiä toteuttamaan ja laskemaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ne poikkeukset kelle poikkeus kuuluu kelle se ei kuulu

toivon että tällä rintamalla suomi etenisi ja pääsisimme jonain päivänä tilanteeseen että syömme suomalaista ruisleipää sen sijaan että tänä päivänä siihen tuotavat raaka aineet tulevat aika pitkälti ulkomailta

se on tätä maailmaa pitänyt pystyssä jo pitkään ja siksi olen vähän hämmästynyt tästä keskustelun tasosta

tässä on valtavia eroja ollut kuntien välillä

koska kysymys on henkilöiden rekistereistä niin tätä rekisterinpitoa koskevia lakeja totta kai noudatetaan ja tässä mietinnössä siitä mainitaan ja sitten myös perusoikeuksien näkökulmasta pidetään huoli siitä että varmistetaan että metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään liittyviin tietoihin ja niiden luovuttamiseen sovelletaan julkisuuslakia

lopuksi vielä mitä tulee lasten adoptio oikeuteen ja sen muuttamiseen mielestäni lapsella pitää olla aidosti mahdollisuus isään ja äitiin

ensinnäkin jätteiden hyötykäyttö

suomessa on huipputekniikka kuten ed

pääministeri kiviniemi ja myös valtiovarainministeri katainen omissa puheenvuoroissaan toivat esille sen että on äärimmäisen tärkeää että vanhasen toisen hallituksen linjaa jatketaan ja luodaan uskoa siihen että työllisyys paranee pikkuhiljaa ja panostetaan työntekoon ja verotuksenkin tulee olla kannustavaa siihen suuntaan

toivon että suomessa otettaisiin jätteiden poltto paljon nykyistä vakavammin käytettäisiin se hyväksi ja tätä huipputekniikkaa lajittelussa todella käytettäisiin myös suomessa eikä vain viennin hyväksi

kunnioitan sitä toistakin mielipidettä mutta maailma on kuitenkin sellainen paikka että jokaisella ihmisellä myöhemmin jossakin iässä tulee se isän ja äidin identiteettiasia eteen

elikkä tässä on sidottu monta lakia yhteen nippuun ja aivan kuten mietinnössä korostetaan oivallisesti ei olla missään nimessä luomassa uutta byrokratiaa vaan tehdään selkeä lainsäädäntö joka toimii sitten kaikki nämä äsken mainitut lait huomioiden

en ymmärrä tätä opposition menettelytapaa jossa haukutaan kuin entinen sokea pystykorva kaikki puut metsässä ja sen jälkeen todetaan että parissa puussa kyllä teeren täytyy istua

kun energiatehokkuudesta puhutaan ja kun rakennusten energiatehokkuuteen nyt kiinnitetään huomiota pidetäänkö nyt huoli siitä ettei luoda uutta homerakennusten verkostoa tähän maahan

kiina on tämän suhteen lähes omavarainen ja esimerkiksi etelä amerikan valtioista löytyy samanlaisia tilastoja siitä että on valtavan rikkaat kallioperät

nimittäin luin eilispäivänä yhden jutun koskien ympäristöministeriön valtavaa intoa nyt alkaa rajoittaa pienpuun polttoa esimerkiksi tulisijoissa maaseudulla

se kuulemma tekee niin valtavat määrät pienhiukkasia että ihmiset kuolevat kaiken maailman tauteihin kun puuta poltetaan saunassa tai vaikka nyt vuolukiviuunissa

kuntakentässä tapahtuvan ja tapahtuneen muutoksen arvioinnissa pitää ehdottomasti huomioida varsinkin maaseutukuntia koskeva väestön muutto pääasiassa eteläiseen suomeen

arvoisa herra puhemies

samoin ruuan arvonlisäveroa on alennettu tällä kaudella käänsikö ensi vuonna tulee oma työntekijä ja ensi vuonna tulee voimaan tietenkin vielä takuueläke lapsilisät tulee sidottua indeksiin ja kuntaverotuksen perusvähennystä on korotettu

selonteon pyrkimys pysyvyyteen ja hallittuun liikenteen kehittämiseen suomessa on erittäin hyvä ja tähän kannattaa hakea jatkoakin tulevina vuosina seuraavan eduskunnankin

kun esimerkiksi suomessa tapahtuu kesäisin metsäpaloja niin voi sanoa että siitä yhdestä metsäpalosta mikä palaa vaikka nyt kolme neljä päivää palaa muutama hehtaari metsää lähtevät pienpäästöt ovat varmasti niin suuret että se yksi metsäpalo riittää kattamaan kaiken sen pienhiukkasmäärän mikä suomessa pienpuun polttamisessa vuosittain syntyy

jos tämä tosiasia jätetään paras selonteossa huomiotta eivät selonteon johtopäätökset voi olla oikeita eivätkä voi johtaa oikeisiin korjaustoimiin kunnissa

kahta asiaa kysyisin arvoisalta ministeriltä

perustienpidon rahoista ja radanpidon rahoista on puhuttu paljon

ja kun ottaa huomioon sen vielä että maailmantalouden laman vaikutukset on pystytty torjumaan erinomaisen tehokkaalla ja hyvällä tavalla niin kysyn vaan pitäisikö sitten tällä pääomaverotuksen uudistamisella tappaa ne yritykset jotka ovat työllistämässä ihmisiä töihin koska todellinen hyvinvointi lähtee työstä eikä mistään muusta

miksi tässä jokavuotisessa rahataistelussa ei vihdoinkin päästä sille tasolle että nämä kaksi suomen kannalta äärimmäisen tärkeää asiaa perustienpidon ja radanpidon rahat pantaisiin ikään kuin yhteen infrapakettiin

myös vesi on meille valtava luonnonvara

kyllä olisi mielestäni kiinnitettävä huomiota siihen mihin tässä maassa todella on varaa ja puhdistaa sitä ympäristöä siellä missä siihen on tarvetta eikä taivastella kaiken maailman jonninjoutavuuksilla joilla ei ole ihmisten elämän kannalta mitään merkitystä

se miten onnistumme lähivuosina riippuu meistä

esimerkkinä voin sanoa annammeko tästä salista rahaa uusiutuvan energian korjaamiseksi tarvittavia kemera rahoja ja pienpuuenergian tukirahoja riittävästi

arvoisa puhemies

kun katsotaan isoja infrahankkeita niin miksi ei oteta aidosti käyttöön nykyistä paljon tehokkaammin uusia rahoituskeinoja joilla luotaisiin väljyyttä budjettikehyksiin

sehän mahdollistaisi myöhemmin tai vaikka jo tänä vuonna tai ensi vuonna perusradan ja perustienpidon rahojen lisäämisen

kysymyksessä on tietenkin turve

kuntien yhdistyminen ei automaattisesti takaa taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä vaan se edellyttää että palveluiden tuottamista arvioidaan uuden kuntarakenteen puitteissa

nythän meille juuri hiljattain laadittiin suostrategia jonka mukaan me käytämme turvesuota ja suoluontoa erilaisiin tarkoituksiin

ei ole olemassa tutkimuksellista näyttöä siitä että suuret kunnat olisivat parempia ja edullisempia palvelujen järjestäjiä pieniin kuntiin verrattuna

puu turve peltoenergia vesivoima tuulivoima maalämpö nämä ovat meidän mahdollisuuksiamme jotka tulee ottaa empimättä käyttöön

mutta on äärimmäisen surullista että meillä on turpeennosto ja turpeenkäyttö tässä maassa tehty lähes rikolliseksi toiminnaksi kun sen sijaan kivihiiltä voi australiasta vapaasti ajaa miljoonia tonneja laivalla suomeen

se mitä toivoisin tässä yhteydessä on se että eduskunta määrätietoisesti alkaisi purkaa omilla päätöksillään byrokratiaa erilaisen uusituvan energian käytön ja rakentamisen tieltä

valtiovallan on puututtava lainsäädäntöä uudistamalla tilanteeseen ja varmistettava lääkäripalvelujen saanti koko maassa ja samalla estettävä nykyisen kaltainen keinottelu ihmisten hengellä ja terveydellä

ihan se että joillakin muutamilla yksittäisillä ihmisillä joilla on tämä viherajattelu mennyt niin pitkälle että se on sumentanut jo järjen viime vuosituhannella estää sen biovoimalan tekemisen sinne kun sen sijaan se että vanhat pannut sieltä työntävät mustaa savua ilmaan ei tunnu haittaavan ketään

arvoisa puhemies

kuntatalouden kestävyyden kannalta on olennaisinta kuinka kuntatalouden tuottavuus jatkossa kehittyy

sen sijaan pienten ja pitkien etäisyyksien kuntien tilanteeseen tarvitaan erityisratkaisuja

tai aivan samalla keinoin voisi sanoa että maassa poltetaan miljoonia tonneja kivihiiltä ja arvostellaan kotimaisten energioiden käyttöä esimerkiksi turpeen käyttöä joka on suomelle valtava mahdollisuus jos haluamme kerran omavaraisuutta ja ennen kaikkea sitä huoltovarmuutta mitä muun muassa puolustusselonteossa korostettiin aivan osuvasti

tässä selonteossa on aivan oivallisesti nostettu esille se että erilaisten luonnonvarojen käyttöön tarvittavat lupamenettelyt tulee yksinkertaistaa

pitkät etäisyydet eivät saa olla este palvelujen saatavuudelle vaan on panostettava esimerkiksi yhteyspalveluihin ja tietoteknologian suomiin mahdollisuuksiin

tällä hetkellä on vaarana että tulevien vuosien aikana kuntien väliset erot kasvavat liian suuriksi esimerkiksi veroprosentin ja palveluiden saatavuuden takia

tässä mietinnössä on erittäin hyvin otettu kaksi hyvää lausumaa tänne loppuun joista nostan esille tämän jälkimmäisen jossa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin luonnonvaroihin liittyvän omistusoikeussääntelyn täsmentämiseksi

kuntien menokehitys seuraa tulojen vaihteluita jolloin verotulojen epävakaus välittyy varsin suurella painolla kuntien menojen epävakaaksi kehitykseksi

nimittäin on aivan välttämätöntä että suomi ottaa omat raaka aineensa omat luonnonvaransa vahvasti omiin käsiin niin että ne hyödyttävät suomen kansaa eivätkä ketään muuta

on aivan käsittämätöntä että maassa joka joskus on ollut ihan puurakentamisen huippuvaltio silloin kun kaupungistuminen ei ollut vielä edennyt näin pitkälle meillä lähes kaikki talot rakennettiin maaseudulla puusta kivitaloja vähemmän on nyt sitten tähän betonirakentamiseen hurahdettu aivan viimeisen päälle

paras ja tehokkain keino kuntien talouden kohentamisessa on valtion ja kuntien yhteisesti ajama vahva elinkeinopolitiikka joka tuo uutta työtä suomeen

arvoisa puhemies

esimerkiksi ruotsista olemme saaneet tietää ja monessa yhteydessä valiokuntakäsittelyssä on tullut esille että ruotsi rakentaa erittäin onnistuneita puukerrostaloja ja se ei haittaa siellä ollenkaan rakennusmääräykset eivät ole esteenä

toiseksi laadukkaat palvelut on turvattava koko suomessa kohtuullisella kustannusrasituksella

kolmanneksi kuntatalous on turvattava valtion aktiivisen elinkeinopolitiikan ja riittävien valtionosuuksien sekä kuntien tuottavuuden parantumisen myötä

toivonkin että ympäristöministeriössä vihdoin ja viimein herätään tälle vuosituhannelle myös rakentamisasioissa että saadaan nämä rakentamismääräykset siihen malliin että pystytään puutaloja rakentamaan myös puukerrostaloja

tärkeintä kaikissa näissä tapauksissa on muistaa se että palvelujen järjestämisvastuu on aina kunnalla ja kunnilla sen tulee edelleen säilyä

ja kuten pääministeri äsken omassa puheenvuorossaan linjasi aivan oikein niin on rivi töitä mitä on edessä tämän veropolitiikan seurauksena on valtavan pitkä jono

se johtaa aivan varmasti siihen että lähitulevaisuudessa kun suomi on kylmä valtio meillä on pitkä talvi kuten olemme tänä talvena opetelleet jos rakennamme näitä valtavan paksuja eristekerroksia taloihin ja joka tapauksessa talossa pitää olla lämmitys se on selvä asia nollaenergiatalossa pitää olla aivan täydellinen ilmastointijärjestelmä joka vaatisi tarkan tutkimuksen ennen kuin se tehdään

mutta totean vielä arvoisa puhemies että kun suomalaisia mahdollisuuksia katsotaan niin ne todella ovat kaivosteollisuudessa ja energiateollisuudessa

näitä on edistettävä huomattavan tehokkaasti ja se tarkoittaa myös sitä että liikenneväyliin on satsattava yhä enemmän vaikka se tuntuu vaikealta ja nimenomaan myös muuallakin kuin täällä rintamailla koska nämä kyseisen mahdollisuuden sisältävät alueet ovat pohjoisessa ja keskisessä ja täällä oikeastaan metsäisessä suomessa lappia myöten suurimmat kaivoshankkeet ovat lapin alueella ja metsäisessä suomessa jossa bioenergiavarat nimenomaan lepäävät ja myös turvevarat

totta kai energiaa pitää säästää ja eristeiden pitää olla hyvät mutta ei se saa olla mikään järjettömyyden huippu että lähdetään tähtäämään nollaenergiataloon mihin ei käytännössä päästä

näitä on käytettävä tehokkaasti suomalaisten työllistämiseksi ja sitä kautta saadaan verotuloa valtiolle ja nimenomaan kuntiin koska kuntien taloutta ei nosteta valtionosuusjärjestelmää viilaamalla vaan luomalla oikeaa elävää veropohjaa jolloin kuntien tulot kasvavat ja hyvinvointi lisääntyy

kyllä todellakin asia on niin että kun hallitus on tehnyt tämän ohjelmansa niin sen pääasia ja pääajatus on siinä että me pistämme investoinnit liikkeelle uutta työtä lisää

jokaisen miljardin myötä minkä viemme esimerkiksi kivihiilen tuonnissa ulkomaille rahaa veimme samalla suomalaista työtä tästä maasta pois

nyt olisi tärkeää kiinnittää huomio todellakin kotimaisiin raaka aineisiin ja niin että kun puuta käytetään lisää niin tunnustetaan myös se tosiasia että meidän on myös turve otettava siihen kylkiäiseksi mukaan